puolustusvaliokunta yksimielisesti kannanotossaan piti tärkeänä että presidentin asema ylipäällikkönä säilyy ja tämähän sisältyy nyt tähän esitykseen

toinen asia koski sotilaallista kriisinhallintaa rauhanturvatoimintaa sotilaitten lähettämistä suomen rajojen ulkopuolelle ja siinä yksimielisessä kannanotossa pidettiin tärkeänä että tässä tämä niin sanottu kolmen lukon periaate säilyy joka on nykyisessä laissa sotilaallisesta kriisinhallinnasta

tässä tapauksessa poikkeuksena tästä niin sanotusta valuvika asiasta tulee jatkossakin menetellä siis niin että periaatteessa jokaisella kolmella päätöksentekijätaholla valtioneuvostolla presidentillä ja eduskunnalla on ikään kuin veto oikeus siihen lähetetäänkö sotilaita suomen ulkopuolelle

tarvitaan kaikkien näiden kolmen tahon yhteinen ymmärrys ja yhteinen hyväksyntä sille että sotilaita lähetetään suomen ulkopuolelle

tämä on mielestäni erittäin tärkeää senkin takia että meillä on yleiseen asevelvollisuuteen perustuvat vapaaehtoisuuteen perustuvat puolustusvoimat ja erityisesti näen että tällaisen armeijan sotilaiden lähettäminen johonkin muuhun tehtävään kuin välittömästi oman maan puolustustehtävään edellyttää laajaa yhteisymmärrystä

toki tiedämme että ed

soini on taitava populisti ja tässä asiassa hän todella populismia harrasti

on päivänselvää ei ole mikään uutinen että en yritä maan talous on asiassa ajan myötä päätösvalta on maatalouspolitiikassa päätösvalta on siirretty unionille sillä hetkellä kun suomi liittyi euroopan unionin jäseneksi

tämä oli kyllä kaikilla tiedossa silloin kun päätös tehtiin

tästä sitten seuraa niitä asioita että kun puhutaan euroopan unionin maksamasta maataloustuesta niin euroopan unioni päättää viime kädessä niistä pelisäännöistä joilla nämä tuet maksetaan

niin kuin tässä on todettu tämä järjestelmä ei parhaalla mahdollisella tavalla sovi suomalaiseen järjestelmään tältä osin mutta toki on myös sanottava se että viime kädessä tähän liittyviä ongelmia on kuitenkin vain aika pienellä osalla kaikista suomen tiloista

ei tämä nyt ole sillä tavalla mikään valtavan suuri kysymys että kun ongelmia syntyy niin ongelmia syntyy vain muutamille tiloille

arvoisa puhemies

herra puhemies

minunkin mielestäni tämän asian perusongelma on siinä että kampanjat ovat paisuneet viime vuosina aivan liian suuriksi ja tämä puolestaan on sitten johtanut siihen että rahoituksen hankkimiseen on tullut erilaisia kielteisiä piirteitä

puolustusselontekoa koskeva mietin kosmista mietinnöistä tai koskevista selonteoista mietinnön ovat laatineet vuorotellen puolustusvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta

tällä kertaa päädyttiin siihen ratkaisuun yksimielisesti yhteistuumin että puolustusvaliokunta antaa lausunnon ja ulkoasiainvaliokunta laatii mietinnön

uskon että tämä lainsäädäntö jota nyt ollaan tekemässä tulee vaikuttamaan siihen että kampanjoitten koko pienenee oleellisesti vaikka itsekin kuulun siihen joukkoon joka olisi halunnut että olisi säädetty kampanjakatot

tässä yhteydessä sovittiin kuitenkin menettelyksi se että puolustusvaliokunta keskittyy selonteon puolustuspoliittiseen osioon jonka ulkoasiainvaliokunta sitten ottaa osaksi mietintöä ja näin myöskin käytännössä tapahtui

minusta meidän pitäisi kuitenkin miettiä paitsi näitä ikään kuin valvontaan liittyviä keinoja myöskin sitä mitä muita halvempia keinoja olisi kampanjoiden edistämiseksi

yksi olisi se että kampanjoita voitaisiin niin kuin monessa muussa maassa maailmassa pyörittää kauppakeskuksissa ja tällä tavalla voitaisiin tulla kansan pariin tekemään jalkatyötä mutta tämähän ei ole suomessa ollut mahdollista

toivoisinkin ja vetoaisin kauppaan että se jatkossa sallisi kampanjoinnin niin kuin yhdysvalloissa tapahtuu esimerkiksi kauppakeskuksissa yhteisesti sovittavilla pelisäännöillä ja muitakin vastaavanlaisia positiivisia keinoja

tällä tavalla nämä muodostavat siis kokonaisuuden ulkoasiainvaliokunnan mietintö ja puolustusvaliokunnan lausunto joka nimenomaan keskittyy tähän puolustuspolitiikka osioon

arvoisa puhemies

valiokunta toteaa että selonteossa käsitellään turvallisuuskysymyksiä laajasti mutta vain puolustusvoimille on annettu suorituskykyvaatimuksia

erilaisten turvallisuusuhkien realisoitumisen todennäköisyyttä ja näiden uhkien muutosta toisiinsa verrattuna ei selonteossa arvioida

valiokunta toteaa myös

valiokunta näkee tarpeelliseksi myös jatkossa antaa puolustusvoimia koskevia pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmia selontekojen kautta

valiokunta toteaa edelleen

mittavien materiaalihankkeiden suunnittelu hankinta ja elinkaaripäivitykset vievät useita kymmeniä vuosia mikä korostaa hallituskausien yli vaadittavaa sitoutumista puolustuskyvyn ylläpitämiseen

valiokunta pitää seurantaryhmän perusajatusta jossa turvallisuus ja puolustuspoliittisille linjauksille pyritään hakemaan yli puoluerajat ylittävää yhteistä näkemystä jatkossakin välttämättömänä edellytyksenä puolustussuunnittelun riittävälle pitkäjänteisyydelle

puolustusvaliokunta käsittelee myös yhteistyökysymyksiä joissa uutena asiana nousee esille pohjoismainen yhteistyö jolle puolustusvaliokunta antaa vahvan tuen

valiokunta toteaa kuitenkin edelleen

arvoisa puhemies

alueellisen puolustusperiaatteen soveltaminen koko maassa ja koko maan puolustaminen eivät ole mahdollisia ilman yleisen asevelvollisuuden tuottamaa suurta ja osaavaa reserviä

kaasuputkihanke on epäilemättä turvallisuuspoliittinen kysymys myönteinen turvallisuuspolitiikan mielessä

se ei ole sotilaspoliittinen tai sotilaallinen kysymys siis kielteisessä mielessä

ensi vuosikymmenen puolivälin jälkeen maavoimien joukot ovat rakennemuutoksen edessä sotavarustuksen massavanhenemisen ja ikäluokkien pienentymisen vuoksi

vastaus on että käsittelimme niitä hyvin laajasti silloin kun viimeksi kesällä kesän alussa hyväksyimme turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon

kaluston elinkaaren päättyminen koskee erityisesti panssarintorjunta aseistusta johtamisvälineitä panssaroituja ajoneuvoja sekä kuljetuskalustoa

tärkeä osio jota täällä on jo lainattu myös ulkoasiainvaliokunnan puolelta pitää sisällään asian joka koskee tätä tasokorotusta

tässä yhteydessä todettiin että tärkein iso turvallisuuspoliittinen kysymys on keskinäisriippuvuuden lisääntyminen maailmassa euroopassa venäjän ja eun välisen keskinäisriippuvuuden kasvaminen ja sitähän tämä hanke yhtenä todella tarkoittaa

siinä mielessä se on positiivinen turvallisuusnäkökulmasta

valiokunta toteaa että jos rahoituksen taso jää alle esitetyn esimerkiksi talouskriisin johdosta puolustushallinnon tulee selvittää tasapainoisen kokonaisuuden varmistamiseksi myös muut kuin edellä esitetyt siis täällä selonteossa esitetyt kustannusten alentamisvaihtoehdot

luonnonvarat nähdään selonteossa ekosysteemipalvelujen viitekehyksessä

tämä uudehko termi on tärkeä kertomaan siitä että ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia mutta myös aineettomia hyödykkeitä

valiokunta pitää välttämättömänä että tällaisessa selvitystyössä pidetään lähtökohtana koko maan puolustamista yleistä asevelvollisuutta ja sen edellyttämää varuskuntarakennetta

täällä niin kuin oikein on arvioimme sitä millä tavalla meidän sekä uudistuvat luonnonvaramme että uudistumattomat luonnonvaramme mineraalivarat ja myös vesivarat ovat tärkeä voimavaratekijä suomen talouden kehittämisessä mutta tiedetään että hyödyntämisessä aina joudutaan punnitsemaan monenlaisia tekijöitä vastakkain

tämä on keskeinen osa valiokunnan kantaa tältä osin

puolustusjärjestelmän toimivuus edellyttää valiokunnan mielestä että koko asekelpoinen miespuolinen ikäluokka koulutetaan

silloin myös aineettomat hyödyt joita luonnonvarat tuottavat pitää ottaa huomioon

selonteossa todetaan että valtioneuvosto tekee selvitykset asevelvollisuuden laajemmista yhteiskunnallisista vaikutuksista asevelvollisuuden toimivuuden turvaamisesta ja siviilipalvelusjärjestelmän kehittämisestä

tässä punninnassa pitää tietysti pyrkiä löytämään sellaiset menettelyt että toinen hyödyntäminen ei lyö toista korvalle

puolustusvaliokunta pitää selonteossa esitettyä asevelvollisuuden kehittämistä koskevaa selvitystä tarpeellisena ja kiireellisenä toimenpiteenä

edelleen valiokunnan lausuntoon sisältyy kohtia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta puolustusvoimien henkilöstökysymyksistä ja eräistä muista yksityiskohdista joihin puuttumiseen aika ei tässä yhteydessä riitä mutta ne tämän perusponnen mukaan ulkoasiainvaliokunnan kannan mukaan ovat sitä osiota johon ulkoasiainvaliokunta on

arvoisa puhemies

on aivan varmasti paikallaan että suomessakin mietimme sitä mikä on jatkossa sotilaallisen kriisinhallinnan ja siviilikriisinhallinnan suhde afganistanissa

käsitykseni on että talebanejakaan vastaan ei taistella ja saada edistystä tapahtumaan kovalla sotilaallisella voimalla vaan se pitää tapahtua siviiliyhteiskuntaa demokratiaa naisten asemaa parantamalla muilla toimilla

mutta on mielestäni aivan selvää että vaalien turvaaminen ja siihen tarvittava suoja on ensimmäinen ja tärkeä askel näissä toimissa joilla yhteiskuntaa vahvistetaan afganistanissa

mielestäni tähän tämä sotilaallinen panos mitä nyt suomi on lisäämässä on tarpeen ja myös se esimerkki mitä me teemme ensimmäisenä maana ehkä euroopassa

hallitus on aivan oikein lähtenyt siitä että laman aikana ei käytetä talouspolitiikkaa kiristäviä toimia ei kiristetä verotusta mutta on todennut että heti kun nousu lähtee liikkeelle on valtiontalouden vajetta ryhdyttävä kuromaan umpeen

arvoisa puhemies

tämän päivän helsingin sanomien vieraskynä palstalla on jarno limnellin ja charly salonius pasternakin analyyttinen kirjoitus afganistanin operaatiosta ja sen lopussa on hahmoteltu vaihtoehtoja mikä suomen linjan tulisi olla

kuuntelin keskustelua työhuoneessa ja muutama kommentti sen johdosta

ihmettelin sitä kritiikkiä joka kohdistui kelamaksun korvaamiseen muilla veroilla

täällä eduskunta käsitellessään turvallisuus ja puolustuspoliittista selontekoa päätti asettaa meidän kriisinhallintaan osallistumisemme lähtökohtaiseksi kriteeriksi sen että arvioidaan millä panoksella suomen toiminnan vaikuttavuus olisi mahdollisimman hyvä

kyllä kai pitää olla niin että verot jotka rasittavat suomalaista työtä ja työntekoa pitäisi pääsääntöisesti pyrkiä korvaamaan toisenlaisilla veroilla ja tässä tätä jakoa tätä uudistusta yritetään tehdä

tästä ajattelusta lähtien voi todeta että se vaihtoehto joka tässä on jonka mukaan yksi vaihtoehto olisi joukkojen määrän lisääminen siis sotilaiden lisääminen ja kansallisten rajoitteiden poistaminen on vaihtoehto joka ei missään tapauksessa tule

arvoisa puhemies

näitä pitää pyrkiä välttämään ja hakemaan sellaisia muotoja jotka vähiten siihen suuntaan vaikuttavat mutta perussuunta on oikea

vaikka onneksi suurimmalle osalle suomalaisista alkoholi ei muodosta mitään ongelmaa kulutuksen kasvu viime vuosina on huolestuttava asia

se ei tule kerta ole mahdollinen

päivänselvää on että on pyrittävä puun mahdollisimman korkeaan jalostusasteeseen eli ei tukkia polteta eikä kuitupuuta

niin kuin tiedetään hintapolitiikka on yksi parhaimmista toimivimmista keinoista rajoittaa alkoholin kulutusta

meidän parasta antiamme on perinteinen rauhanturvatoiminta luottamuksen rakentaminen väestön kesken ja tällä tavalla kestävän tilanteen aikaansaaminen eli se tapa millä suomalaiset tälläkin hetkellä osallistuvat afganistanin pohjoisosassa toimintaan

mutta sillä että me tuemme pienpuun polttamista ja energiakäyttöä samalla tuemme myös sitä että saamme metsien arvokasvua parannettua ja sitä kautta itse asiassa hyödytämme annamme hyötyä sekä kuiduttavalle teollisuudelle että järeämmän puun tuottamiselle

tässä suhteessa niin kuin hyvin tiedetään me olemme ulkoisten tekijöitten vaikutuksen alaisina eli taso mikä suomessa voidaan alkoholin hinnalle asettaa määräytyy viron hinnan perusteella

on arvioitu sitä että ne mikä olisi ja mihin suuntaan pitäisi kehitystä viedä ja millä tavalla afganistanilaisten omaa kykyä ottaa vastuuta yhteiskunnastaan lisättäisiin ja tässä luultavasti suomi voisi parhaiten avustaa lisäämällä siviilikriisinhallintatoimintaa eli vaihtoehtoja olisi siis se että vähitellen sitoumuksista kiinni pitäen

olen ed

asko seljavaaran kanssa hyvin voimakkaasti eri mieltä siitä kun hän sanoi puheenvuorossaan että antaa tulla vaan viinaa virosta

talouselämän edellytysten parantaminen ja sitä kautta talouskasvun nopeuttaminen on kaikkein tärkein asia kun puhutaan vaikkapa työttömyysongelman hoitamisesta

eli itse asiassa koko tämä jalostusketju hyötyy siitä jos pystymme lisäämään tätä energiapuun käyttöä metsissä

kyllä minusta hallitsematon tuonti johon korkeat hinnankorotukset suomessa johtaisivat tuottaisi paljon ja vielä suurempia ongelmia kuin kotimaasta ostettu alkoholi

sen takia tähän budjettiesitykseen liittyvistä toimista muun muassa telakkateollisuuden toimintaedellytysten parantaminen joka asia heijastuu paitsi varsinais suomeen pitkälle satakuntaan pirkanmaalle etelä hämeeseen on sellainen toimi jolla luodaan näitä edellytyksiä

on päivänselvää että harmaata tuontia ehkä hän kertoi juomiseen kansallisteatteri kertajuomisen kasvamista erilaista rikollisuutta syntyisi tämän tuonnin ympärille

tässä mielessä olisi tarpeellista analysoida vaihtoehtoja vähän tarkemmin kuin toistaiseksi on tapahtunut

myöskin kemera rahojen lisääminen toimii samaan suuntaan

se politiikka joka suomessa on omaksuttu on ehdottomasti se oikea eli joudumme niin kuin lausunnossa todetaan käyttämään sitä pientä liikkumavaraa joka meillä on ehkä nyt olemassa hyväksemme ja nostetaan kotimaista veroa niin paljon kuin voidaan ilman että tuonti kasvaa hallitsemattomaksi

selvitystila yleensä tarkoittaa sitä että velkojat joutuvat miettimään mitä tehdä jokainen velkoja joutuu luopumaan osasta saataviaan korkoja alennetaan ja niin edelleen

kävisikö tällainen vaihtoehto olisiko tällainen vaihtoehto mahdollinen

tarvitaan juuri tällaisia toimia joilla luodaan pohjaa talouselämän kehitykselle talouden kehitykselle kilpailukyvyn paranemiselle ja myöskin työllisyyden paranemiselle

mitkä ovat ne pankit jotka tällöin olisivat sitten ne jotka nyt pelastetaan ja jotka selvitystilaan joutuessaan eivät ilmeisesti saisi rahojaan takaisin ja niin edelleen

varmaan kaikki olemme sitä mieltä että näiden pohdintojen jälkeen analyysin jälkeen tarvitaan sitten johtopäätös ja luultavasti se on se mihin yhdessä on tultu

hyvää rahaa ei kannata heittää huonon perään ja se tuntuu pitävän erityisesti paikkansa tilanteessa jossa kaikki asiantuntijat lukuun ottamatta niitä jotka esiintyvät viran puolesta uskovat että kreikka ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa ajautuu selvitystilaan

on annettava täysi tunnustus hallitukselle toiminnasta tämän kriisin yhteydessä

tässä yhteydessä on myös todettava se että euroopan unionin rooli on ollut tehokas ja ranska puheenjohtajamaana on toiminut asiassa hyvin

minäkin kiinnitän huomiota tähän eduskunnan tiedonsaantioikeuteen

tässä kiinnittäisin huomiota siihen kun ulkoministeri totesi äskettäin puheenvuorossaan että olemme unohtaneet nämä perinteiset uhat ja keskittyneet uusiin uhkiin kun olemme turvallisuus ympäristöä arvioineet

tässäkin johtavana periaatteena kun ajatellaan tätä juridista puolta muodollista puolta on se että yhteistoimintamenettely tarkoittaa sitä että ulkoministerin ja valtioneuvoston tulee olla tietoisia siitä minkälaisia keskusteluja presidentti käy ulkovaltojen edustajien kanssa

kun tällä tavalla tämä yhteistoimintamenettely turvaa ja velvoittaa sen että ulkoministeri tai pääministeri on tietoinen presidentin käymistä keskusteluista niin tiedonsaanti tapahtuu sitten muodollisesti näiden ministerien toimesta eduskunnalle

totesimme tässä raportissa muun muassa näin

mutta vaikka presidentti ei tietenkään ole parlamentaarisessa vastuusuhteessa eduskunnalle niin voidaan luoda ja suomalaiseen käytäntöön sopii hyvin menettelytapa että eduskunta ulkoasiainvaliokunta voi kuulla myöskin suoraan presidentin matkojen jälkeen tai jopa niiden edelläkin presidentin kanslian edustajia ja saada tällä tavalla epävirallisen käytännön mukaisesti tietoa presidentin toimista

yllättävät jännitteet jotka voivat liittyä esimerkiksi venäläisvähemmistöjen tilanteeseen esimerkiksi baltian maissa tai niin sanottuihin jäätyneisiin konflikteihin venäjän naapurimaissa voivat kiristää kansainvälistä tilannetta jolloin äärimmäisenä keinona voi olla suomen lähialueella esimerkiksi sotilaallista painostusta

eli tämä asia otettiin huomioon myöskin sitten johtopäätöksissä joissa lähtökohtana on ollut se että suomen pitää pitää yllä omaa puolustusta huolehtia siitä ja on nähty että se puolustusratkaisu johon olemme nojanneet yleinen asevelvollisuus koko suomen alueen puolustaminen on edelleenkin se mikä on meidän puolustusvoimien päätehtävä

tämä on varmasti se alue jossa on kehittämisen tarvetta ja mahdollisuuksia siihen nähden mikä tilanne on nykyisin

silloin tällöin kuulee sellaisen väitteen että suomalaisen maataloustuotannon ylläpitäminen ja edistäminen ja maailman ruokaongelman ratkaiseminen olisivat ristiriidassa keskenään ja että suomen pitäisi köyhien maiden hyväksi luopua omasta tuotannostaan

tämä näkemys torjutaan tässä ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä ja jo edellisen hallituksen maatalouspoliittisen selonteon yhteydessä todettiin että kaikilla valtioilla on oltava oikeus tuottaa riittävä määrä elintarvikkeita oman väestönsä tarpeisiin

ongelmahan on se niin kuin täällä todetaan että maataloustuotteiden elintarvikkeiden kulutus kasvaa monista seikoista johtuen väestönkasvusta ja bioenergiaraaka aineen kysynnän johdosta ja toisaalta ilmastonmuutos erityisesti näyttää vaikuttavan siihen että tuotantopotentiaali halen ei ne on veden alenee vedenpuutteen aavikoitumisen eroosion tällaisten seikkojen takia ehkä rajuilmojen takia

kun näin tapahtuu niin tuo herkkä pieni ero joka on vielä mahdollistanut väestön ruokkimisen tulee entistä ongelmallisemmaksi mikä tarkoittaa johtopäätöksenä sitä että kaikissa maissa myös suomessa on ylläpidettävä sitä potentiaalia mikä meillä maataloustuotannossa on olemassa

arvoisa puhemies

tämän alkaneen vuosikymmenen suurin haaste suomalaiselle yhteiskunnalle on saada talouskasvu liikkeelle ja turvata talouskasvu niiden haasteiden voittamiseksi mitä meillä edessä on eli muun muassa ikääntyvän suomen mukanaan tuomat haasteet ja hyvinvointivaltion säilyttäminen

metallien jalostus kemianteollisuus puun jalostaminen korkean jalostusasteen tuotteiksi ovat tärkeitä suomalaisen tuotannon ja teollisuuden toimialoja jotka kaikki tarvitsevat paljon energiaa

kun perusenergiaa tuotetaan ydinsähköllä tiedetään koska on kiinteät kustannukset valtaosa tuotantokustannuksista mikä hinta pitkällä aikavälillä tulee olemaan tiedetään että se on myöskin saannin kannalta parhaiten ennustettava tuotantomuoto

näin ollen investoinnit on paljon helpompi rakentaa näille korkean energiaintensiteetin tuotantoaloille kun meillä perusenergiaa tuotetaan ydinvoimalla

arvoisa puhemies

on tietysti syytä tehdä ero sellaisten kysymysten joissa puhutaan päätöksenteosta ja suomen kannan määrittelystä ja sitten toisaalta sellaisten keskustelujen mielipiteiden vaihdon mitä presidentti käy vierailulla ulkovaltojen edustajien kanssa välillä

tietysti nämä jälkimmäiset ovat sellaisia asioita joissa ei ikään kuin ole etukäteen tietoa siitä mihin keskustelu johtaa ja kysymys on nimenomaan jälkikäteen siitä että

yhteistoimintavelvoitteen velvotteen eu mukaisesti ulkoministeri valtioneuvoston jäsenet saavat yhteistoimintavelvoitteen mukaisesti tietoa tärkeistä näkökohdista ja informaatiovelvollisuus ulkoasiainvaliokunnalle eduskunnalle tulee sitten ministerien kautta

tähän tietysti sopii sitten tämä epävirallisempi suora yhteydenpito

mutta sitten ollaan tietysti toisenlaisessa asetelmassa kun puhutaan nimenomaan päätöksen tekemisestä konkreettisissa asioissa

tällöin tämän perustuslakimuutoksen vaikutuksesta jos kävisi niin että presidentin ja valtioneuvoston kantoja ei saada sovitetuksi yhteen jostakin tietystä asiasta päätettäessä tämä ratkaisu tuodaan eduskuntaan

mutta niin kuin täällä on moneen kertaan sanottu tämä yhteistoimintavelvoite ja sitä kautta määritelty pyrkimys hakea yhteisymmärrystä mahdollisimman pitkälle on se ensisijainen lähtökohta ja tämä pattitilanteen ratkaisu sen estämiseksi että päätöksenteko halvaantuisi tapahtuu täällä eduskunnassa

arvoisa puhemies

keskustelua kun on kuunnellut niin päällimmäiseksi vaikutelmaksi jää se että suurista linjoista ollaan yksimielisiä ja se on hyvä

puolustusvoimien pitkän aikavälin suunnittelun kannalta on tärkeätä että on kova pohja mihin suunnittelu perustetaan

tässähän on kysymys ajasta joka on seuraavan ja sitä seuraavan ja sitä seuraavan hallituksen toimikautta ja jotta tällainen kova pohja saataisiin se edellyttää että löydetään laaja poliittinen yksimielisyys linjauksille

ministeri kiinnitti huomiota maatalouden vesiensuojeluun ja totesi että ympäristöohjelmaa tulee seuraavalla kaudella täsmentää niin että se osuu paremmin niille alueille joista ongelmat syntyvät

nyt kuitenkin puolustus on suhteellista ja mitä tarkoittaa muun muassa tämä taloudellinen lama eri puolilla sitä pitää meidän pohtia täällä ja se ottaa huomioon

arvoisa puhemies

lähtökohtahan on se että meillä on ollut tarve turvata maatalouden kannattavuus niin että ylipäätään maatalouden harjoittaminen suomessa on mahdollista niin ettei maatalous ja tuotanto pääsi ja pääsee maataloustuotanto pääse rapautumaan mikä on ympäristön kannalta tietysti oleellinen tekijä

ja kun täällä nyt vedotaan ranskaan ja saksaan niin todella ranskan ja saksan johto oli tietenkin keskeisessä vastuussa tästä eurooppalaisesta päätöksenteosta ja suomella varmaan aika pitkälle oli tilanne että ota tai jätä

tässä ei ole kysymys yksinomaan siitä turpeesta tai myöskään puusta että meillä olisi varastoja

se on toki tärkeä osa mutta kaikkein tärkein osa on se että meillä on kalustoa meillä on osaavaa henkilökuntaa on organisaatio joka nostaa turvetta ja tuottaa kuljettaa sitä ja samoin tietenkin on myös metsähakkeen osalta

nyt on aikaa nyt tehdään pitempiaikaisia järjestelyjä ja voidaan ottaa huomioon sellaisia asioita joita silloin siinä turbulentissa tilanteessa ei ollut mahdollista tehdä niin kuin ministeri katainen äsken totesi

kun yhteisessä maatalouspolitiikassa ei ole ollut riittävästi työvälineitä esimerkiksi luonnonhaittakorvausta tai capin piirissä niin ei ole voitu tätä kohdentamista tehdä mutta toivottavasti tässä suhteessa päästään eteenpäin niin että jatkossa ympäristötuki voidaan painottaa ja muilla keinoilla turvata tämä yleinen kannattavuus

arvoisa puhemies

jos ajamme esimerkiksi turpeen alas hävitämme ne organisaatiot niin vaikka tehtäisiin mitä niin kestää monta vuotta ennen kuin tämmöinen toiminta voidaan uudelleen käynnistää

todella kun tilatukiuudistusta valmisteltiin maatalouden erityiskomiteassa ja muissa valmistelevissa elimissä suomi esitti kantansa